eikö ministerikin näe että kehitysyhteistyörahat pitäisi hoitaa ihan eri väylää pitkin ja että kriisinhallinta sotilaallinen ja siviili hoidetaan sitten suurin piirtein nykymenolla

yli

muussa

siinä on aivan uusia elementtejä jolloin molemmat osapuolet länsi ja venäjä lisäävät joukkojaan ja asevoimiaan

isä moro

heinäluoma käytti mielenkiintoisen puheenvuoron mutta täytyy sanoa mitä ed

niin

kallis totesi tässä äsken että hänen arvionsa ahon hallituksen toimista olivat kyllä mielestäni erittäin epäoikeudenmukaisia

tässä tilanteessa olisi erittäin tärkeätä että tulisi lisää signaaleja siitä että suomi ja ruotsi voimakkaasti lisäävät nyt yhteistyötä

ojalan

on tiedossa että nämä neuvottelut ovat meneillään ja pyritään tekemään yhteistä puolustuspolitiikkaa mutta tässä pitäisi aika paljon nopeammin päästä kyllä nyt näissä olosuhteissa eteenpäin

urnan

minä ymmärrän sen yleisen kritiikin joka on kohdistunut euroopan unionin taloudellisten asioitten hoitamiseen ja itsekin yhdyn siihen voimakkaaseen kritiikkiin että kaikkea ei ole hoidettu kunnolla

ne olivat työvoimavaltaisia aloja

jag ber följande riksdagsledamöter biträda vid valet

hallitus varmasti teki virheitä mutta me emme pystyneet ylittämään niitä virheitä joita pankit ja yritykset olivat tehneet ja maa oli lähellä selvitystilaa

mutta sitä minä en ymmärrä että euroopan unionista on perussuomalaisten toimesta haluttu tehdä jonkunlainen kirosana joka on suomen etujen vastaista

mutta jos nyt jotain myönteistä uskallan sanoa tässä niin me veimme kuitenkin suomen euroopan unioniin joka pelasti tämän maan monella tavoin myöskin taloudellisesti

ellei euroopan unionia olisi se olisi perustettava ja suomen olisi liityttävä siihen välittömästi

tässä keskustelussa on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle se että on puhuttu vain kilpailukyvystä ja hintakilpailukyvystä ja niin edelleen

ajatelkaa suomea joka olisi naton ja euroopan unionin ulkopuolella

miten te ulkoministeri soini suhtaudutte siihen vakavaan mahdollisuuteen että britannia eroaa euroopan unionista

keskustelin eilen parin teollisuusmiehen kanssa jotka sanoivat että suomessa saa rahoitusta jokaiseen hyvään hankkeeseen joka on olemassa

siinä suomessa ei olisi oikein turvallista olla

tässä maassa on puutetta ajatuksista innovaatioista ja uusista tuotteista

euroopan unioni on suomen etujen mukaista ja monin tavoin olemme siitä hyötyneet kaikkina näinä vuosina

minkälaisia seurauksia sillä olisi taloudellisesti kauppapoliittisesti ja ulkopoliittisesti nykyisessä euroopan jännittyneessä ilmapiirissä

niitä meillä ei ole

paperikonetta ei saa tällä hetkellä kaupaksi vaikka myytäisiin puoleen hintaan

meidän teollisuutemme rakenne on vanhentunut se on osittain museota ja meidän täytyy löytää uudet tuotteet joita me myymme

arvoisa puhemies

kyllä se on hyvä että meillä on rovioita ja tällaisia digipelejä ja muita mutta eivät ne kuitenkaan vedä meitä kokonaan tästä suosta ylös

nyt tämä tilanne tuolla libyassa on niin huolestuttava että siellä voi syntyä tilanne jossa ne joilla on aseet käyttävät niitä laajoja kansanjoukkoja vastaan

onko tämän kaltaista ajattelua esiintynyt missään brysselin suunnassa että euroopan unioni taikka mikseivät muut yhdysvaltojen kanssa mahdollisesti tällaisessa tilanteessa puuttuisi suojelutarkoituksessa libyan sisäisiin asioihin

tuomo puumala kaj turunen sinuhe wallinheimo och kristiina salonen

me olisimme kerta kaikkiaan kuralla

tässä on varsin hyvä keskustelu ja luonnollisesti kun sanoin että oli hieman harmillista että ei ollut ministereitä paikalla niin tietysti tarkoitin sitä ettei ollut tähän keskusteluun tarvittavia ministereitä paikalla ja että heidän olisi pitänyt olla tuolla edessä eikä sitten missään muualla

vaalitoimitus alkoi

ensinnäkin kuten täällä on käynyt selvästi ilmi taso meidän osallistumisessamme sotilaskriisinhallintaan on tällä hetkellä pitkässä juoksussa hyvin alhaalla

äänestyksen tulos luetaan

ehkä ei ole kysymys koko eduskunnan arvovallasta mutta kyllä ulkoisia valittaa luvasta liittyy ulkoisen voiton ulkoasiainvaliokunnan arvovallasta oli kysymys sen takia että me olimme yksimielisiä niin kuin puheenjohtaja soinikin totesi

ja kun pidän tätä operaatioon osallistumista nyt libanonissa erittäin erittäin myönteisenä niin se on täällä yleisestikin hyväksytty kaikkien eduskuntaryhmien toimesta ja myöskin teidän puolueen puheenjohtajan toimesta

vielä toistan sen että kyllä on aivan välttämätöntä että perussuomalaiset ovat siinä valmistelussa mukana

on vaikea ajatella että niin suuri puolue olisi ulkopuolella ja varsinkin kun sovitaan sellaisista pelisäännöistä että keskustelujen valmistelu on avointa niin silloin se on kyllä täysin välttämätöntä että he ovat mukana

en usko että olisimme hirvittävästi loukkaantuneet siitä jos pari miljoonaa olisi otettu kehitysyhteistyövaroista tähän tarkoitukseen

mutta kun ministeri on paikalla kysyn häneltä vielä siitä kun viime aikoina on ollut julkisuudessa tietoja siitä että näissä operaatioissa vammautuneet loukkaantuneet haavoittuneet ovat olleet omasta mielestään joissakin tapauksissa huonon hoidon kohteena

eräät suurimmista ongelmista jotka voivat aiheutua itämerellä koskevat öljyonnettomuutta tai myrkyllisiä kemikaaleja sisältävän aluksen onnettomuutta

on nimittäin erittäin kielteistä jos tämäntapainen ilmapiiri pääsisi leviämään näitten meidän osallistumistemme osalta

kysyn ministereiltä jotka matkaavat sinne jommaltakummalta että onko tämä kysymys jollain tavalla teidän agendallanne koska kaikissa maissa pitäisi öljyntorjuntavalmiutta lisätä nyt suuresti siitä mitä tällä hetkellä on

tiedustelen ministeri tuomiojalta siitä kun tilanne on todella ratkaisevasti muuttunut ihan tässä viime viikkojen aikana sillä tavalla että yhdysvaltain ja pakistanin suhteet ovat kiristyneet erittäin voimakkaasti

pakistanin pääministeri ilmoitti eilen että yhdysvalloilla ei ole oikeutta käyttää ilmatilaa pakistanissa ja heidän on ilmoitettava pakistanille jos haluavat että siellä ryhdytään joihinkin ilmatilan kautta tapahtuviin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

siis keskusteluun oli kuin ujot ja ennuste herra puhemies

pakistan on myöskin aloittanut neuvottelut talibanin kanssa jonkinlaisesta rauhanjärjestelystä heidän kanssaan

kun tiedetään miten läheisesti nämä asiat liittyvät afganistanin tilanteeseen muun muassa sikäli että suurin osa huollosta kulkee kabuliin ja afganistaniin nimenomaan pakistanin kautta tämä on asia joka tulee muuttamaan tilannetta jos se jatkuu tällaisena ja siitä kuulisin mielelläni ministeri tuomiojan kommentin

sen jälkeen kun valiokunta on käsitellyt tätä asiaa olemme saaneet lukea tiedotusvälineistä että afganistanin presidentti on antanut aika erikoisia lausuntoja jotka ovat omiaan hämmentämään sitä tilannetta joka muutenkin on aivan riittävän sekava ja tämä keskustelu siis käydään tilanteessa jossa afganistanin presidentti karzai on näillä lausunnoillaan asettanut tiettyjä kysymysmerkkejä siitä mihin ollaan matkalla

niiden jotka sanovat ettei pidä rakentaa lisää ydinvoimaa tulisi kyllä pystyä osoittamaan mistä tämä sama määrä pystyttäisiin tuottamaan

eduskunnan kansainvälisen täysistuntokeskustelun tämänvuotinen aihe maailman ruokakriisi on polttavan ajankohtainen ainakin niiden noin sadan miljoonan ihmisen kannalta jotka ovat viimeisten parin vuoden aikana pudonneet nälästä kärsivien ihmisten joukkoon

vaikka olen kovin aktiivinen ympäristö ja luontokysymyksissä olen päätynyt kyllä siihen alun perin että ydinvoima on välttämätön suomelle jos me aiomme säästää ylipäätään mitään suomalaisesta luonnosta

totean vain että amnesty on ilmoittanut että suomen antamat tiedot siitä mitä täällä on tapahtunut näitten vankilentojen osalta eivät tyydytä tarkkuudeltaan

herra puhemies

suurin kritiikkihän täällä nyt on kohdistunut siihen että näitä taisteluosastoja ei ole käytetty

toki on myönnettävä että olisi erittäin hyvä jos olisi sopivissa tilanteissa voitu käyttää niitä mutta osittain tämä kritiikki on kuitenkin väärä

yksi tarvitaan venäjältä tuotavan energian korvaamiseen ja toinen tarvitaan näitten hiilivoimaloitten ja vastaavien vanhojen laitosten poistumiseen

se on väärä siinä mielessä että on erittäin tärkeätä että suomen puolustusvoimat saavat kansainvälistä yhteistoimintakykyä näitten harjoitusten kautta ja sillä on mitä suurin merkitys meidän puolustusvoimillemme jotka pyrkivät tähän niin sanottuun interoperabilityyn eli yhteensopivuuteen

jos siinä nyt jää marginaalisesti vähän yli niin silloin sitä voidaan tietysti kaupata mutta lähtökohtahan tässä ei ole se että suomesta tulisi pysyvästi energiaa vievä

eli kyllä tämä on aika tasapainoinen paketti kun pidetään huolta tästä uusiutuvasta ja sekin on tosiasia että uusiutuva ei ole välttämättä sama asia kuin vähäpäästöinen

herra puhemies

mutta silloin kun suomi esimerkiksi neuvotteli eun jäsenyydestä niin silloin lähdettiin siitä että kyllä esimerkiksi ympäristö ja muita standardeja voidaan kansallisilla päätöksillä kiristää koska silloin katsottiin että jos jotkut haluavat kilpailla heikoilla kansainvälisillä säädöksillä niin silloin se voidaan tällä tavalla estää

vähäpäästöinen on eri asia kuin uusiutuva

afganistanin vakauttamisen kannalta tämä ja seuraava vuosi ovat hyvin tärkeitä

afgaanit ja maan vakauttamista tukeva kansainvälinen yhteisö odottavat näkevänsä sellaisia konkreettisia tuloksia jotka mahdollistavat vastuun asteittaisen siirron maan omille viranomaisille ja kansainvälisen tuen painopisteen siirtämisen sotilaallisesta siviilikriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön siis enemmän siihen suuntaan

mitä sitten tulee kaiken kaikkiaan siihen miten tässä pitäisi mennä eteenpäin nythän pariisin terrori iskujen jälkeen euroopan unioni on herännyt tähän turvallisuuspoliittiseen ajatteluun ja nyt olisi aivan oikea hetki että suomen ja ruotsin hallitukset yhdessä nostaisivat eussa esille tämän kysymyksen ja ylipäätään tämän turvallisuuspoliittisen asian vahvemmin euroopan unionin puitteissa

tässä tukholman kokouksessahan sovittiin nimenomaan turvallisuusdialogin käynnistämisestä yhdysvaltojen ja pohjoismaiden kesken ja tarkemmin sanottuna että julkilausumassa todetaan tarve vahvistaa panostusta alueellisilla transatlanttisilla ja kansainvälisillä foorumeilla kuten eussa natossa ja naton kumppanuusohjelmassa

nälän ja köyhyyden juuret ovat taloudellisia ja poliittisia mutta myös ympäristöön liittyvät tekijät ovat nousseet yhä selvemmin esiin

ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan voimakkaasti nälän ja köyhyyden jo vaivaamiin alueisiin afrikassa ja aasiassa lähivuosikymmenien aikana

presidentti karzaihin kohdistuu nyt entistäkin suurempia odotuksia

mutta kuten edellä totesin hänen viimeaikaiset lausuntonsa eivät ole olleet omiaan lisäämään luottamusta hänen kykyynsä vakauttaa sisäpoliittista tilannetta ja kumppanuutta kansainvälisen yhteisön kanssa

kehitysmaiden ruuantuotannon nostaminen on onnistumisen edellytys mutta samalla on huolehdittava elintarviketuotannosta myös maapallon pohjoisilla alueilla

olihan aika outo heitto että kansainväliset tarkkailijat olivat käyneet sotkemassa afganistanin vaalit

kuulemisten perusteella syntynyt vaikutelma on synkkäsävyinen mutta ei aivan toivoton

valiokunta painottaa mietinnössään että maailman ruokaturvan parantaminen edellyttää johdonmukaista toimintaa useilla politiikkasektoreilla sekä riittävien resurssien osoittamista ruokaturvan kestävään vahvistamiseen tähtääviin toimiin kehitysmaissa

kriisin ratkaisun kannalta olennaista kuitenkin on että afganistanilaiset itse ovat avainroolissa

valiokunnan mietinnössä todetaan että puutteet oi keusvaltiokehityksessä ja hyvän hallinnon rakentamisessa ovat aseellisen toiminnan ohella tavallisten afganistanilaisten turvallisuuteen kohdistuvia uhkia

avain kestävään muutokseen on kehitysmaiden pienviljelijöiden ja erityisesti naisten ja tyttöjen aseman ja koulutuksen parantamiseen tähtäävässä toiminnassa

ensinnäkin haluan tietää miksi olette luopunut sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta vaikka se on hallitusohjelmassa ja laajalti täällä eduskunnassa sitä halutaan

pyytäisin ministeriä osallistumaan pieneen ajatusleikkiin

arvoisa puhemies

jos talvivaarasta tehtäisiin päätös nyt kun tämä laki on astunut voimaan niin syntyisikö sellainen katastrofi talvivaara joka meillä on tällä hetkellä käsissä

erityisesti naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ja muun muassa uskonnonvapaus eivät käytännössä toteudu afganistanissa

finanssikriisistä huolimatta kehittyneet maat eivät saa tinkiä kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa koskevista tavoitteista

sen se ansaitsee ja tässä on eräällä tavalla nyt testissä se millä tavalla eduskunta näihin asioihin suhtautuu kansalaisaloitteisiin jotka perustuslain muutoksella saatettiin voimaan

koen että tämä kansalaisaloite on aika paljolti yritys sysätä taloutemme ongelmat jonnekin muualle vaikka nämä ongelmat ovat syntyneet meistä itsestämme

nyt täytyy yksinkertaisesti tehdä selväksi se että kansallispuistot eivät ole mitään rakennustonttimaata vaan ne on tarkoitettu meidän kansalliseksi perinnöksi tuleville sukupolville eikä ole mitenkään mahdollista että näitä käytetään tonttimaana suurten hotellien rakentamiseen

talouden kasvu on perustunut pitkälle huumetalouden varaan

kun luen tätä mietintöä niin ihmettelen erästä asiaa

sitten sellainen seikka että onko meidän hallinnolla riittävästi resursseja siihen valvontaan ja lupakäsittelyn nopeuttamiseen mitä tässä laissa kaavaillaan

nyt on asetettu erilaisia työryhmiä jotka valmistelevat lakeja uusia lakimuutoksia ensi vuoden loppuun mennessä

on hienoa että nyt tämä itämeri on noussut meidän poliittisessa keskustelussamme siihen arvoon jonka se ansaitsee ja erityisen suuri kiitos myöskin valiokunnalle että se on tehnyt tämän mietinnön

kolmas pointtini on positiivinen

onko ely keskuksissa myöskään sellaista asiantuntemusta ja henkilöstöä riittävästi että tästä uudesta urakasta joka merkitsee lisääntyviä valvontoja ja lisääntyviä selvityksiä todellakin pystytään selviämään

tämä seikka vaikeuttaa myös käynnissä olevaa suomen kampanjointia ykn turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi

emme ole osanneet hoitaa talouttamme ilman kaksinumeroisia devalvaatioita kerran kymmenessä vuodessa mikä oli suomen taloushistoria ennen kuin me liityimme tähän euroon

kun tästä asiasta on puhuttu vuosikausia näytetty minkälaisia epäkohtia on miksi nyt vasta innostutaan tekemään lainsäädäntöön muutoksia jotka olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten

se on erittäin hyvä asia ja tarpeellinen asia ja siellä on todella tarve siihen mutta ihmettelen miksi siinä kalanviljelylle on varattu niin suuri osuus tässä hankkeessa koska kalanviljely sillä alueella saastuttaa kovasti näitä vesiä

tämä on erittäin hämmästyttävää ja vastuutonta ja jo tässä mielessä tämä kansalaisaloite on tehnyt merkittävän palveluksen turkistuotannolle ja eläinsuojelulle

todellakin kaksinumeroiset devalvaatiot joka kymmenes vuosi ja aina välillä kurjaa talouspolitiikkaa mikä vaati sen että kurssi oli korjattava

toisaalta myös pakistaniin kohdistuu sisäisiä ja ulkoisia uhkia jotka horjuttavat sen olemassaoloa sekä demokratian kehittymistä

viimeisenä kohtana turvetuotanto

luettelen nyt sellaisia asioita jotka ovat hyvin nopeasti toteutettavissa ja kysyn katsovatko ministerit että näihin voitaisiin nopeasti löytää vastaukset

on hyvä että nyt pyritään siihen että saadaan selkeästi raja siihen mitkä suot suojellaan ja mitä voidaan käyttää turvetuotantoon